tässä mielessä on vahinko että nyt ollaan menemässä hallituspuolueitten voimin tällaiseen ratkaisuun joka toimii ympäristöpoliittisestikin äärettömän epäloogisella ja ei toivotulla tavalla

vaikka siellä sanotaankin että se ei enää ole eduskunnan budjettivallan piirissä se on tällaista lisäinfoa niin sillä on kyllä käyttöarvoa kansanedustajan työssä ja varmaan muuallakin

kun hallituksen esityksessä todetaan että lainatulon määrä siis käytetään vielä hallituksen esityksessäkin tällaista termiä kuin lainatulo vaikka olen kokenut että kyllä se menoksi tuppaa kääntymään

mutta kun meitä poliitikkoja usein syytetään siitä että puolueet ovat kaikki samanlaisia niin ainakin tässä on yksi asia missä tavalliset ihmiset äänestäjät kansalaiset nuoret voivat valita puolensa

valiokunnan mietintö on yksimielinen

on nostettu kokonaan viimeistään varainhoitovuoden lopussa riippumatta siitä olisiko lainanotto ollut tarpeen valtion maksuvalmiuden kannalta

on kokoomuslainen puoli ja sitten on tämmöinen niin kuin työväenmielinen puoli ja pidän sitä työväenpuoluepropagandaa pikkasen miten sanoisi epäuskottavana

jos on tarkoitus näin toimia niin tämä askel on tarpeellinen mutta tässä olisi muitakin tapoja

kysyisin ministeri arhinmäeltä onko hän tietoinen niistä selvityksistä että lasten ja nuorten syrjäytyminen alkaa entistä nuorempana entistä aikaisemmin ja että kynnys päästä hyvien harrastusten piiriin on nousemassa harrastusten kalleuden vuoksi

kuinka kauan ja kuinka moneen kertaan tässäkin salissa kokeneemmat kansanedustajat ovat tämän asian perään puhuneet tästä löytyy aika paljon historiankirjoista merkintöjä

korostaisin nyt kerran vielä sitä että henkilön kannalta olisi parempi saada palkka palkkana hänelle kertyisi siitä eläkettä ja muuta sosiaaliturvaa kuin että hän saa tämänkaltaisia etuja vähän mutkan kautta

lähtökohtaisesti tuottavuutta pitää julkisessa hallinnossa tavoitella mutta kun tämä niin sanottu tuottavuusohjelma näyttäytyy sillä tavalla että tehdään entistä vähemmän entistä huonompaa entistä pienemmällä porukalla

tämän keltaisen budjettikirjan osalta todella kannustan meidän nuorekasta valtiovarainministeriämme etenemään uudistusten tiellä

puhutaan lisenssimaksuista salivuokrista valmennusmaksuista mutta ennen kaikkea näistä lisensseistä joissa on myös vakuutusturva mukana

jos leipäpaketissa tai saippua askissa olisi samanlainen teksti että tämä voi olla terveytenne kannalta vaarallista käyttää kuinka moni meistä tarttuisi sellaiseen tuotteeseen

voisiko ajatella että opetus ja kulttuuriministeriö vakuuttaisi kaikki suomen lapset ja nuoret liikuntaharrastusten osalta on se sitten koululiikuntaa tai järjestöissä tapahtuvaa liikuntaa

otetaan nyt vaikka seuraavaksi tavoitteeksi että käyttötalousmenot erotetaan investointimenoista ettei täällä ole makroinvestoinnit ja rautanaulat samoilla momenteilla

myönnän että julkisessa hallinnossa tuottavuutta kuvaavien tunnuslukujen kehittäminen on vaikeata sen ovat asiantuntijatkin meille kertoneet

mutta eikö ministeri katainen juuri sitä pitäisi tavoitella aivan niin kuin täällä ed

tätä ei ole kukaan vastustanut tätä

jos siinä rokotteessa lukisi että tämä voi olla teidän henkenne kannalta vaarallinen tuote kuka antaisi itsensä rokottaa

sitten kun tässä nyt ollaan luomassa edellytyksiä valtionvelan tällaiselle taloudelliselle hoidolle että likviditeetin hoitoa parannetaan ja tällä tavalla säästetään valtionvelasta maksettavia korkomenoja ja kun tätä laidasta laitaan varmaan kannatetaan niin kyllä on pakko vielä kuitenkin vähintään retorisesti kysyä miten on mahdollista että tällainen keksitään vasta nyt

lähden ikään kuin lähtöruudusta kommentoimaan vielä mietintöä että eihän siitä mitään dramatiikkaa pysty sinänsä repimään

nyt on kyllä kympin suutari aiheuttanut satasten vahinkoja poliisin tullin verohallinnon puolella

yritä yksityiskohtaisen näyttely eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön niitin mukaan eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen lakialoitteisiin sisältyvien lakien yltä

ammattilaisurheiluun kaupalliseen urheiluun liittyen toivoisin että julkisia rahoja käytettäisiin siellä entistä vähemmän koska se on markkinaehtoista

asian tärkeyttä ja luonnetta kuvaa se että ohjeita on joutunut päivittämään aika tiuhalla tahdilla ja tämän keskustelun pohjalta ehkä on varaa vieläkin vähän viilata ja höylätä

onko se sitä että läpäisyperiaatteella mennään kouluista suurin joukoin läpi vai sitä että nuoret osaavat sitten työelämässä kun he valmistuvat

tämä suorin yhteys tupakan saatavuuteen ja hintaan tietysti vaikuttaa kulutuksen määrään mutta myös olosuhteet missä olosuhteissa ylipäänsä sallitaan tupakointi ja sitten asenteet

viittaan vähän siihen että tästä on todella puhuttu pitkään että tämän esityksen antaminen on viimeistään nyt ollut tarpeen

eli siinä mielessä on toimittu toleransseissa vaikkakin pää katossa sillä tavalla että on instrumentti viritetty aika lailla sinne ylärekisteriin

nimenomaan täältä piilomainonnan kautta annetaan jotenkin signaalia että poika tai mies on vähän miehekkäämpi karskimpi tupakoidessaan tai tyttö nainen vähän viehättävämpi tupakoidessaan

kiinnitän huomiota tässä yhteydessä esiin tulleeseen tunnelmaan siitä että valtionyhtiöt ja sellaiset joissa valtiolla on merkittävä määräysvalta ovat ikään kuin sanon näin että minusta tuntuu että ne ovat loitontuneet omistajistaan katkoneet juuriaan ylenkatsovat perinnettään niillä ei ole sillä tavalla kontaktihalukkuutta esimerkiksi kansaan kansalaisiin eduskuntaan

näitä asenteita pitäisi muokata pitäisi jotenkin saada se signaali pintaan että ei ole kovin järkevää ei ole taloudellista että muutut heikommaksi ja huonommaksi kun tupakoit

niin paljon kuin politiikkaa ja poliitikkoja arvostellaan ja suorastaan pilkataan niin jälleen kerran voidaan havaita että me olemme sellaisella rastilla että tällaiset kriisit olkoot ne pieniä tai suuria eivät ratkea siellä merellä tai maalla sotien

sarkomaa jolla oli suuret ansiot tämän mietinnön syntymisessä hän on verojaoston johtavia hahmoja todisti tavallaan itse toteamalla että haluttiin betonoida että tulevat hallitukset ja niin edelleen

tämä näkyy asenteissa

iso linjahan kulkee siinä miten kansainvälinen talous kehittyy ja jos meidän vientimme ei vedä niin ei jakokulmaan kerry mitään jaettavaa

yksi sivujuonne tässä on myös se että näitä yhteyksiä on tarkoituksellisesti katkottu lakkauttamalla esimerkiksi hallintoneuvostot

mitä tulee yksityiseen rahoitukseen ja yliopistojen toimintaan niin kyllä aika tarkkana pitää olla siinä että ei sitten laula niiden lauluja joiden kädestä syö

kiinnitän huomiota myöskin siihen hallituksen esityksen kohtaan että joissakin olosuhteissa jos vuodenvaihteessa on jouduttu maksimoimaan lainanotto sen tähden että on tulkittu lakia näin se on voinut vaikuttaa myöskin valtion luottoriskilisään

tämä on suuri kansanterveydellinen kysymys ja se tulisi siinä valossa nähdä eikä missään nimessä jonkinlaisena tuloaparaattina valtion budjetissa

tulisiko voimakkaammin pyrkiä aseiden turvallisuudesta aurojen

en väitä että ne olisi täysin riippuvaisia nyt tukijoistaan mutta siinä on semmoinen herkkä alue

tämän loitontumisen yksi kuva on tässä mietinnössä se ajatelkaa että joutuu käymään käräjiä siitä saako valiokunta tarvitsemaansa tietoa

on merkitty vielä vastauspuheenvuoropyynnöt edustajille aiemmin hakulla rojola uskoneen laukkanen tuomaan turvaan

senkin hallitus toteaa omissa perusteluissaan ja sillä on silloin jo aika kova hintalappu jos luottojen hinnat nousevat sen tähden että valtio on teknisistä syistä joutunut ottamaan turhaa lainaa

oppositio mässäilee suomea uhkaavilla talous ja työttömyysongelmilla ja tätä pidän kyllä todella ikävänä ja suorastaan vastuuttomana

ei voi korottaa veroja kun salakuljetus kasvaa me olemme tänään juuri olleet senkin asian äärellä että olemme pohtineet tullin voimavaroja

jos kolme sivua mietinnöstä on käytetty siihen millä oikeudella valiokunta pyytää ja vaatii tietoja niin onhan tämän mietinnön painopiste silloin tältä osin vähän vikaladulla suorastaan jos tämänkaltaisia suomen eduskunta joutuu pohtimaan ja vaatimaan

perussuomalaisten edustaja ruohonen lerner tuki hallituksen linjaa joiltakin osin ihan hyvä mutta asioitahan hoidetaan hallituspuolueitten voimin

herra puhemies

mutta lämpimästi tätä kannatan ja motivoin meidän valtiovarainministeriämme uudistamaan kaiken kaikkiaan tätä talousarvioasiakirjaa ja koko valtion budjetin rakennetta

ymmärrän että lappi tarvitsee matkailutuloja ja lapin matkailua tulee kehittää mahdollisimman hallitusti ja sopusoinnussa ympäristöarvojen kanssa

kansa antoi perussuomalaisille erittäin vahvan mandaatin mutta miten te käytätte sitä

vain katsomosta huutelemiseen ja se on kyllä sääli

tässä on kyllä katson ministeri hautalaa tässä yhteydessä ryhtiliikkeen paikka

näinhän logiikan soisi toimivan ja tullimies haukkuu leipänsä eli tienaa moninkertaisesti palkkansa saamalla valtiolle tuloja

siinä työssä varmaan saa apua kaikilta meiltä kansanedustajilta mutta ennen kaikkea tämä villakoiran ydin on valtiovarainvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan suunnalla

sen sijaan skeptinen ja epäileväinen olen sen suhteen mitenkä massiivisia laajennuksia tehdään neitseelliselle alueelle ja tässä mielessä asiaa täytyy voida vielä tarkistaa

koko eduskunta on tätä mieltä niin kuin täällä on tänään puhuttu

täällä on monta hyvää puheenvuoroa esitetty

esimerkiksi tämä sveitsin malli missä osakkeenomistajat päättävät siitä millä tavalla johtoa palkitaan on läpinäkyvä ja reilu tapa

siellä on edellytyksiä kehittää sitä vähän muillakin tunturi

tähän yhteyteen vielä kolme vastus puvut edustaja seurujärvi alatalo ja ojala niemelä puhkesi ovi tuntureilla

jokaiselle kalenteripäivälle jaettuna vauvasta vaariin se on kolme tupakkaa päivässä noin suuruusluokaltaan

samoin ruotsi on meitä edellä tässä asiassa

emme me voi päättää tuosta asenneilmapiiristä mutta sen me voimme päättää monen asian osalta että asiat ovat maksimaalisesti julkisia ja siitä sitten seuraa se että ehkä kohtuuskin pikkasen sitten tulee näihin kehiin paremmin kuin mitä se tänä päivänä on

kun kannatan tupakkaveron korotusta toivon että hallitus jatkaisi ponnisteluja edelleen kohti savutonta suomea

herra puhemies kysyn onko meillä tähän varaa on suomalaiselle urheilulle tämän varalle

nämä ovat kohtuuttoman suuria edelleen ja korostan niin kuin edustaja paasiokin täällä että eihän tässä ole kysymys tirkistelystä tai kateuskurkistelusta vaan siitä mikä on ihmisten oikeustaju kuinka paljon suurempaa palkkaa joku voi saada kuin toinen

se on hyvin epäloogista että tällaisia myrkkyjä sisällytetään ihmisen elämän kannalta niin tärkeään kuvaajaan kuin elinkustannusindeksiin

puutun ed

nauclerin analyyttiseen puheenvuoroon siltä osin että nämä uhkasakot kohdistuvat kaikkiin niihin potentiaalisiin yrityksiin jotka pyrkivät suomen markkinoille

se voisi olla elämän lyhentämisindeksi

meillä on kehitys mennyt tässä valitettavasti niinpäin että häivytetään verotustietoja on hallintorekisterisysteemejä ynnä muita että tätä julkisuutta ei ole haluttu maksimoida näissä rahan liikkeissä muutoinkaan

ihan lopuksi vielä totean että tupakkaa ei pidä väheksyä aineena tupakka koukuttaa ja sen teollisuuden joka on sen takana

ei siellä lue minkään ahvenanmaalaisen firman nimeä

nyt on sen paikka

uskon siihen julkisuuden hyvään vaikutukseen

tämä osa hänen puheenvuorossaan ei osunut oikeaan

herra puhemies

herra puhemies

ei ole ketään joka kärsisi vahinkoa jos asioita käsitellään julkisesti mutta ennalta ehkäistä voidaan monia asioita

kun meillä on toimiva järjestelmä kansallisista tarpeista syntynyt miksi meidän pitäisi sitä lähteä romuttamaan

pääministerin palkka paremminkin palkkio on yksi mittatikku siinä että siihen voi moni yritysjohtaja suhteuttaa omia vastuitaan

miksi hallitus ei salli verottajalle pankeilta vertailutietoja

se on maailman parhaaksi havaittu järjestelmä monella tavalla

siellä on omat rajoittimensa ja tässä mielessä onnittelen hallintovaliokuntaa hyvä mietintö

hallitus tällä tavalla suojelee harmaata taloutta

jompikumpi on niin kuin väärässä päässä ja toistan että pääministeri on vastuisiinsa nähden alipalkattu niin kuin monet ministeritkin

se tulee väistämättä pysähtymään

katsotaan sitten tilannetta mihin suuntaan pitää muutoksia tehdä mutta sekin on hyvä asia että tämä on määrämittainen

en nyt väitä että haluaisin nähdä sen päivän että bonukset toimivat takaperin että kun ei tule tulosta niin myöskin palkka tippuu mutta ei ainakaan saisi senkaltaista yrityskulttuuria vahvistaa että kun ohjaa työntekijöitä työttömyyskortistoon niin johtajien palkat nousevat

se työmaa tulee pysähtymään lähikuukausien jälkeen